meillä on aivan erilainen asenne ja toimintailmapiiri ja valmius ministerien välisessä yhteistyössä tuoda eduskuntaan asti lakeja

kyllä he ovat yhä niiden vaalipiirien ehdokkaita ja sehän on se yksi vahvuus mikä tässä kompromississa on verrattuna moniin muihin vaihtoehtoihin että tämä alueellisuuskin pystyttiin pitämään paremmin mukana

samaan aikaan valmistelemme vielä erillistä rekisteriä eläintenpitokiellossa oleville yhteistyössä maa ja metsätalousministeriön kanssa joten tältä osin lakimuutoksia on tulossa vielä tällä vaalikaudella eduskuntaan

on merkittävää että tässä hallituksessa siitä mistä ministerit viime hallituksessa tappelivat ministerit sopivat ja eduskuntaan tuotiin tulliselvitysrikos koko siinä laajuudessa kuin muun muassa asiantuntija hirvonen on toivonut

lain olisi tarkoitus tulla voimaan jos arvoisa eduskunta niin haluaa ja työskentelee riittävän nopeasti soveltuvilta osilta jo eurovaalikampanjaan

nyt te heititte taas uuden vaihtoehdon

palaan edelliseen vastaukseeni

ilman muuta tähän ratkaisuun nyt tartutaan tämä on hyvä malli

arvoisa puhemies

samalla on meidän kaikkien muistettava pitää selvänä myös se että siinä ei ole mitään väärää että kansalaiset tukevat ehdokkaita ja osallistuvat vaaleihin myös tukemalla ehdokkaita taloudellisesti

arvoisa herra puhemies

on totta että aika usein rikoksentekijän taustalla on kysyjän kuvaamia taustoja

sen takia meillä on sitten rangaistuksen mittaamisessa ihan vallinneissa ja rikosoikeudellisissa opeissa sekä myös poliisin syyttäjän että tuomioistuimen keinovalikoimassa keinoja ottaa huomioon yksittäisissä tilanteissa rikoksen taustalla olevia seikkoja

se on suotavaakin ilmaista paitsi muulla aktiviteetillä myös talkootyöllä ja taloudellisilla lahjoituksilla mutta että tämä toiminta olisi avointa ja että se olisi omiaan edistämään oikeudenmukaista ja reilua ja kohtuuhintaista kampanjaa tarvitaan tämän kaltaista sääntelyä

mutta ei meillä minkään rikoksen osalta ole sellaista ajatusta että esimerkiksi humala poistaisi vastuun taikka että alkoholiongelmat poistaisivat vastuun

minäkin olin sen parlamentaarisen seurantaryhmän jäsen ja aivan niin kuin täällä edustaja saarakkalakin jo kävi todistamassa olisi virheellistä väittää että se toimintatavaltaan vastasi niitä tapoja mitä varsinaisessa parlamentaarisessa valmistelussa on

tältä osin kaikki rikokset ovat samalla

mutta tietoa kulki hyvin ja kokouksissa käytiin ihan hedelmällistä keskustelua mutta metodi oli uusi luova ja siinä määrin vähäisesti muotoon sidottu että ilmeisesti esimerkiksi jättämäni eriävä mielipide ei ole koskaan päätynyt asiakirjoihin eräiden tänään käymieni taustakeskustelujen mukaisesti koska varsinaisesti ei ollut kyse mihinkään muotoon sidotusta toiminnasta vaan tavallaan semmoisesta luottamuksellisesta hyvästä rakentavasta ja paljon informaatiota sisältävästä keskustelusta

kun ed

laukkanen kysyi vielä näistä yhteisötilaajista niin hallitusohjelmassahan sitouduttiin nimenomaan yrityssalaisuuksiin ja ensimmäisessä käsittelyssä ollut sisältöesityshän yritti rajata sitä siihen mutta hallitus päätyi ratkaisuun että hallitusohjelmaa laajemmin ovat mukana nyt sitten nämä taloyhtiöt ja esimerkiksi jotkut muut yhteisötilaajat

outi mäkelälle tiedoksi semmoisia asunto osakeyhtiöitä joilla on tämä oma verkko on jo joitakin tuhansia ja markkinoilla on aika paljon semmoisia tuotteita joita taloyhtiöt vakavasti miettivät

tämän vuoksi toistan sen mitä eriävässä mielipiteessäni jonka kuitenkin jätin kirjoitin tietojensaantioikeudesta ja sidonnaisuuksien ilmoittamisesta

sen takia toisaalta tämä mainitsemani asunto osakeyhtiölainsäädännön tarkistaminen on paikallaan että yhtiön osakkaat sitten todella tietävät mitä ostavat ja mitä siinä paketissa kulkee mukana

nimittäin koko tämän lain yksi iso ajatus on että kaupungit ja kunnat ovat jatkossa konsernihallinnon johtajia ja että entistä enemmän toimintoja yhtiöitetään tai joka tapauksessa laitetaan sellaisiin yksikköihin että kunnat alkavat muistuttaa enemmän yhtiöitä siinä mielessä että puhutaan konsernihallinnosta mennään selvemmin pois suoraan kaupunginvaltuuston yksittäisten päätösten alla olevista asioista ja enemmänkin sen uuden kuntastrategian kautta sitten usein kilpailutusten kautta tai jos omanakin tuotantona niin yhtiöiden kautta tuotetaan näitä palveluita

mutta koska tämä laki tulee vaatimaan niin paljon siltä taloyhtiöltä joka tämmöistä ajattelisi käyttää enkä siis usko näitä olevan monia niin on todennäköisempää kiinteistöliiton asiantuntijoiden mukaan että ennemminkin yhtiöt kääntyvät sitten ostamaan näitä palveluita kokonaan erilaisilta operaattoreilta mutta tämän kaltaisia toimijoita siis on asunto osakeyhtiöissä

minulle on sanottu että jos tämmöinen verkko kuormittuu yli niin sen kuormituksen lähdettä ei ole helppo selvittää ilman että saa tietää nämä tunnistetiedot

tämä on minusta tärkeä tieto tietää että näin on kiinteistöliitosta ja näin on myös oikeusministeriön esittelijöille kerrottu että tämmöinen aspekti tässä on

jos tämän lähtökohdan hyväksyy mutta samalla kuitenkin on sitä mieltä että tämän valinnan myötä ei saa heikentää demokratiaa toistan uudelleen

sitten oikeastaan ainoana toisena asiana joka tuli esiin oikeusministeriön näkökulmasta ed

grooming on esimerkiksi niin vakava rikos on ajateltu että siinä puhutaan todella hyvin vakavasta ja selkeästi määritellystä rikoslain rikoksesta että silloin kyllä kuuluu selvästikin kääntyä poliisin puoleen ja yksiselitteisesti muun muassa ed

korhoselle silloin puhutaan nimenomaan oikeusvaltion perustoiminnoista ja rikosepäilystä ja semmoisen rikoksen tutkinnasta että se ei kuulu tähän lakiin ollenkaan

on tietysti selvä että sen asian osalta miten on suhtauduttu saksan ja itävallan vielä laajempaan kokeiluun on totta se mitä entinen ministeri rajamäki sanoi mutta sillä ei ole mitään tekemistä sen kanssa seuraako suomi nyt vakavasti ja toisin kuin aiemmin ruotsissa viime kesänä aloitettua rajattua kokeilua rakennusalalla käännetystä verotaakasta arvonlisäveropuolella

täällä perusteltiin myös esittelypuheenvuorossa sitä että valtuutettujen ei tarvitsisi kertoa sidonnaisuuksiaan siksi että vain keskeisimmät päättäjät eli valtuuston puheenjohtajat kunnanhallitus ja maankäyttölautakunnan jäsenet pormestari ja muutama viranhaltija mukaan lukien olisivat niitä keskeisiä käyttäjiä

tämä seurantatyö tämän kaltaisessa lainsäädännössä on poikkeuksellisen tärkeätä siksi että koko ajan myös tekniikka kehittyy ja koko ajan myös näköjään ihmiset keksivät uusia tapoja käyttää tätä tekniikkaa niin hyvässä kuin sitten valitettavasti myös

meillä ovat myös harmaan talouden torjunta ja talousrikossyyttäjät ja verkosto tässä asiassa erittäin aktiivisia ja vastaus on ollut että suomi seuraa ruotsin kokeilua

mutta siellä yksi vastaus murrosta ja carusel kipu pahassa

tänään on hyvä päivä hyviä aloitteita paljon

ei voi olla niin etteikö jatkossakin suomi määräisi kuntalaissa että valtuutetut ovat ne kaikista tärkeimmät päättäjät jotka kansalaiset kunnallisvaaleissa valitsevat

sen takia näiden valtuutettujen tiedonsaantioikeus jossa se heikennys tulee siitä että salaista tietoa ei enää samalla tavalla saisi käsiinsä kuin tänä päivänä eihän valtuutettu saa salaista tietoa sitten paljastaa ja sidonnaisuusilmoitukset eivät koskisi enää valtuutettuja ei edes suurimpien valtuustoryhmien pääneuvottelijoita ryhmänjohtajia

perustuslakivaliokunta sanoi tästä vahvan tunnistamisen asiasta aika kriittisiä lausuntoja ja nyt minusta on tärkeää että me perustuslakivaliokunnassa vielä selvitämme sen asian

tämän hetken tietojen mukaan jos oikein olen ymmärtänyt ministeri voi korjata jos on tullut uusia tietoja huoli siitä että kaikki kansalaiset eivät saa vaikka haluaisivat vahvaa tunnistamista on poistumassa tai ainakin vähentynyt

toivon että tähän asiaan saadaan muutos

olen ymmärtänyt että tähän ei ole sisältynyt kenenkään taholta mitään pahaa tahtoa eikä sellaista poliittista pääomaa etteikö voitaisi ihan yhdessä ja myös ehkä sitten korruptiotutkijoiden poliisien keskusrikospoliisin grecon ja transparency internationalin asiantuntijoiden kuulemisten jälkeen ymmärtää että korruption torjunnan eturintamassa oleminen tarkoittaa että kunnallisessa päätöksenteossa ylinnä olevat eli valtuutetut kertovat ne sidonnaisuudet jotka liittyvät kunnan päättämiseen

mutta se huoli jonka eriävässä mielipiteessä vasemmistoliitto ja vihreät jättivät työryhmässä jonka asetin tätä lakia valmistelemaan niin jonka vasemmistoliitto

jättivät perustui vielä sen hetken tietoihin että meillä oli muun muassa kansalaisia jotka ylivelkaantumisen tai mielenterveysongelmien tai muiden asioiden hoitamatta jättämisen takia eivät olleet pankeista saaneet sellaista pankkitiliä jossa on pankkitunnukset

ei mitään muuta

taas ne lähes kuolleeksi kirjaimeksi jääneet viranomaisten kauppaamat vahvan tunnistamisen keinot sisäasiainministeriöstä ovat kalliita ja todellakin hyvin huonosti tunnettuja

onko maaomistusta ollaanko semmoisissa yrityksissä mukana jotka myyvät kunnalle palveluita

viimeisimpien tietojen mukaan mutta kovasti arvostan jos saan tähän päivitystä finanssialan keskusliitto olisi jo ohjeistanut jäsenjärjestöjään parempaan politiikkaan sen suhteen että myös ne ihmiset joilla on tämmöisiä rikkinäisiä asiakassuhteita kuitenkin vastoin vanhaa tietoa saisivat vahvan tunnistamisen avaimet käyttöönsä kohtuuhinnalla tai ilmaiseksi ja helposti

mutta jos perustuslakivaliokunnan käsittelyssä ilmenee että tämä tilanne on sittenkin huonompi niin silloin valiokunta on kyllä pakotettu arvioimaan valiokunnan aiemman lausunnon mukaisesti onko tässä esityksessä sittenkin ongelma

mutta positiivinen luonne ja varsinkin tämä hyvä päivä tänään saa minut uskomaan että toivottavasti viimeisimmät tiedot pitävät paikkansa ja huoli mikä vasemmistoliitolla ja vihreillä oli valmisteluvaiheessa on aiheeton tai ainakin selvästi pienempi

toinen seikka varmastikin tässä mutkien välttämisessä on asia joka varmasti ministerin kanssa voidaan asiantuntijakuulemisten jälkeen katsoa tarvitaanko siihen vielä laukaisutointa vai ei

edustaja sinnemäki jo edellisessä keskustelussa hyvin vastasikin mutta syy miksi tämä oli minulle ja vihreille tärkeä asia perustuslakiuudistuksessa uskallan anekdoottina sanoa suoraan että taxell joka toimikunnassaan asiaa hoiti sanoi minulle silloin ministerinä hyvin suoraan että hän ymmärtää että tämä asia on saatava tähän uudistukseen että ministeri esittelee perustuslain uudistuksen ja hän oli ymmärtänyt aivan oikein ja taxell teki tässä loistavan työn siitä kiitos hänelle on nimenomaan se että vaikka esityksistä olisi eri mieltä taikka pitäisi niitä jopa todella pahoina niin ajatus siitä että kansalaisten ääni kanavoituu tulee kuulluksi ja käsitellyksi nykyistä paremmin on niin arvokas että sen pitää kestää sekin että kansalaisten mielipide on joskus jotakin aivan muuta kuin mitä itse ajattelee

arvoisa herra puhemies

moniin hyvin kohtiin tekisi mieli tässä yhtyä mutta nyt viimeisimpiin ensin

jokinen puhui kokemuksen syvällä äänellä ja erityisesti painotti sitä että sitten kun lähdetään liikkeelle täytäntöönpanossa pitää olla henkilöstöä resursseja osaamista ja suunnittelua ja tästä on nimenomaan pidettävä kiinni ja tästä lähdetäänkin

sen kahden vuoden päästä kun tämä on astunut voimaan kun lakivaliokunnalle ponnen mukaisesti voidaan kertoa sitten miten tämä on onnistunut intressithän ovat että tämä on onnistunut hyvin eikä että valiokunnalle joudutaan kertomaan että pieleen meni

uskon että nuorisolta tulee sekä ylivelkaantumisesta ympäristökysymyksistä että solidaarisuudesta köyhiä kohtaan esityksiä jotka varmastikin ovat kannatettavia kauaksi katsovia ja meitä ehkä esimerkiksi valtiollisen ylivelkaantumisen osalta siis valta valtiollistilivelkaa sen osa

kun kuunnellaan niitä viisaita sanoja mitä ed

henriksson kertoi juuri tästä tavasta millä tämän on tarkoitus lähteä liikkeelle ensin avovankiloista ja sen jälkeen aina yksilökohtaisesta mietinnästä myös ed

ja näitten miljardiluokan valtionvelkojen keskellä arkeamme ja budjettiamme tekeviä herättäviä

järvinen puhui tästä viisaasti niin on lopputulema loppujen lopuksi se että lähdetään juuri alussa varsinkin erittäin isoilla resursseilla suhteessa vankimäärään etsimään sitä tasapainoa turvallisuutta ja oikeutta

tältä osin itse ajattelin ennemmin iloita ja nauttia siitä että siellä joukossa on varmasti myös sellaisia ajatuksia vaateita ja ajatuksia jotka tulevat pakottamaan meidät kohtaamaan uusia mietteitä

olin myös iloinen että valiokunta oli niin moni teistä poiminut asiantuntijakuulemisista sen tosiasian että niin virossa kuin ruotsissakin kun itse asiassa me rupeamme jo olemaan eu maista vähemmistössä jossa tätä rangaistusmuotoa ei ole uusintarikollisuusluvut puhuvat tämän rangaistuksen puolesta

rajalan kysymykseen ulkomaalaisten oikeudesta äänestää että oikeusministeriö on kanssanne samaa mieltä ja me olemme lähettäneet puolueille ja muutamille muille tahoille lausuntokierrokselle esityksen siitä miten tämä korjattaisiin

olisin kehunut nyt löydettyä ratkaisua myös siltä osin että siinä kuitenkaan ei lähdetty sille kahden äänen jakamisen mallille joka olisi siis taas toisesta näkökulmasta perustuslain näkökulmastakin ollut taas monella tapaa ongelmallinen

tämän rangaistusmuodon läpi käyneet rikolliset uusivat selvästi vähemmän kuin vankilassa vastaavan pituisen tuomion istuneet joten tämä lisää meidän kaikkien turvallisuutta

sen sijaan se että tieto jatkossa kulkisi paremmin ja myös se mitä edustaja naucler sanoi heti aivan alussa että ahvenanmaan itsehallinnon tuntemus on aika heikkoa ja sitä pitäisi vahvistaa on erittäin tärkeätä ja nyt tehdyllä uudistuksella minusta suorastaan velvoitetaan hallinto paremmin huolehtimaan siitä että kaikissa keskeisissä eu valmisteluissa on vähintään yksi virkamies tai nainen siinä prosessissa virkamiehenä mukana joka a osaa kunnolla ruotsia ja b tietää miltä osin tässä asiassa on mahdollinen kytkentä ahvenanmaan itsehallintoon

zyskowicz toimeksianto joka todella vielä kerran on siis oikeusministeriön ja hallituspuolueiden puheenjohtajien kvartetissa yhdessä sovittu on että selvityshenkilö korhonen etsii keinoja esimerkiksi julkisen tilan nykyistä parempaan käyttöön tasapuolisin keinoin ja internetin käyttöön

lapintie kertoi minkälaisen lakialoitteen hän on tehnyt niin itse asiassa korhosen toimeksiannossa on hyvin samankaltaisia elementtejä

meillä on osa rattijuopoista niin ongelmallisia uusijoita että todellakin he joutuvat vankilaan ja aika moneenkin kertaan vankilaan mutta silti niiden vankilajaksojen välillä he tappavat vahingoittavat ovat meille kaikille vaarallisia uusivat rikoksensa uudelleen ja uudelleen

haetaan siis keinoja millä entistä paremmin myös vähävaraiset tai pieniä kampanjoita tekevät pääsisivät kuitenkin kansalaisten näkyville yhdenvertaisin ja reiluin keinoin

kiire tosiasiallinen ruotsin kielen taidottomuus sekä sen tiedon puute mitä itse asiassa perustuslakimme ja kansainväliset sopimukset ahvenanmaasta sanovat ovat asioita joihin törmäsin ministerinä vasta konkreettisesti näin sen omin silmin

sen sijaan mitään aikomusta lähteä sekunteja mittaamaan tai neuvomaan herran jestas sananvapauden näkökulmasta toimijoita miten pitää kirjoittaa tasavertaisesti ei ole koskaan ollut eikä ole

jos meillä on tarjolla ja näin eurooppalaiset esimerkit osoittavat osalle näistä ja tässäkin te olette olleet oikeassa tämä ei sovellu alkuunkaan kaikille mutta osalle niistä jotka ovat kuitenkin onnistuneet säilyttämään työpaikkansa joidenka perhe tukee mahdollisuus tällä kepillä ja porkkanalla vankilan uhalla pelottelemalla kontrollilla aa kerholla ja päihdehuollolla katkaista se päihdekierre joka uusiutuvassa rattijuopumuksessa on se suurin ongelma niin silloin me olemme kyllä oikeasti saaneet suomalaisten arjen turvallisuudelle ja kriminaalipolitiikalle suurta aikaiseksi

siltä osin minusta on erittäin hyvä että tässä prosessissa jossa löydettiin tämmöinen pehmeä keino edistää ahvenanmaan vaikutusvaltaa avautuivat myös silmät sille että hallinnossa on tältä osin parantamisen varaa täällä suomen varsinaisen maaperän puolella tai

gustafssonille ehkä vielä kuitenkin sen verran että jos olette sitä mieltä että tärkeintä on mahdollisimman suuri tasa arvo niin kuin äsken sanoitte niin silloin se varmasti kyllä tarkoittaa tässä vaalijärjestelmässäkin tätä hallituksen esitystä

se kohtelee senkin jälkeen kun vaalipiirejä yhdistetään eri tavalla eri vaalipiireissä olevia äänestäjiä eikä se silloin täytä tätä äsken lausumaanne aksioomaa mahdollisimman suuresta tasa arvosta

keskustelu on päätynyt puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään

pulliaiselle ja ed

vehkaperä kysyi mutta mielestäni tähän kysymykseen juuri vastaus on osalle näistä toistuvista rattijuopoista sen päihdekierteen katkaisu viimeinkin

päättynyt voimisnostojen nostoa sillä että

ey keskustelua varten sillä päiväjärjestyksen viides asia voi myös ehostui rataosilla ja perustuslakivaliokunta jolle tarkastusvaliokunnan tuli nyt gmn anteeksi kuudenteen polveen

kaikki olette kertoneet oikein kuinka vakava päihdeongelma suomessa ja tässä joukossa on

tällä vaalikaudella suomessa väkivaltarikollisuuteen ja varsinkin lapsiin kohdistuviin väkivaltarikoksiin ja seksuaalirikoksiin tai niin kuin olette nyt nähneet viimeisen neljän vuoden armahduskäytännön jossa siis oikeusministeri esittelee ja presidentti päättää näihin vakaviin rikoksiin varsinkin henkirikoksiin mutta muihinkin suhtaudutaan entistä ankarammin siis kaikkea muuta kuin lepsusti ja niin sanotusti liberaalisti niin että me voimme pitää vankilassa entistä pitempään niitä rikollisia jotka sinne kuuluvat

seuraavasta asiasta valitettavasti joskus puheen nuotit ovat hivenen priori aikoi edelleen kun taas hyvä s tronic keskusta ministeri arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

nyt varmaan kaikkien on syytä aika tarkasti miettiä

meillä ei ole mitään lakia jonka nojalla on otettu jokin uusi pykälä käyttöön

meillä on kuluttajansuojalaki ja kun täällä kysyttiin sopimusten velvoittavuudesta yleiset sopimukset pitävät eikä niitä saa yksipuolisesti kumpikaan osapuoli muuttaa

esityksessä ehdotetaan säännönmukaisten eduskuntavaalien ajankohtaa siirrettäväksi maaliskuun kolmannesta sunnuntaista huhtikuun kolmanteen sunnuntaihin

jos vaalipäivä kuitenkin sattuisi pääsiäiseksi tai pääsiäispäivää seuraavaksi sunnuntaiksi vaalipäivä olisi pääsiäistä edeltävä sunnuntai

kysymys on pitkäkestoisista luottosopimuksista joitten osalta näissä vakiosopimuksissa tällä hetkelläkin on hyväksytty sen kaltaisia muutoksia ne ovat niissä sopimuksissa ei siis yksipuolisesti että erittäin poikkeuksellisessa kriisitilanteessa laina voidaan irtisanoa

kun ei valtiovarainministeriö eikä eduskunnan budjettivaltakaan anna meille loputtomasti rahaa niin silloin että voidaan noudattaa juuri semmoista kriminaalipolitiikkaa jonka takana uskon olevan kansan tuen että vakavasta väkivallasta järjestelmällisestä talousrikollisuudesta järjestäytyneestä rikollisuudesta istutaan entistä pidempään vankilassa vastaavasti on oikein eikä suinkaan mitään lepsua liberaalia yrittää estää sen kierteen syntyminen toimia vielä silloin kun voidaan estää rikolliskierteet ammattimaisen rikollisuuden pariin joutuminen fiksummilla tavoilla

eduskuntavaalien vaalipäivän muutoksella pyritään siihen että mahdollisuudet käydä vaalikampanjaa ulkona olisivat säiden puolesta nykyistä miellyttävämmät ja silloin siis ehdokkaat ja puolueet mutta myös äänestäjät ja tämä on tärkeätä palaan tähän vielä kohta uudelleen voivat paremmin kampanjoida matalalla kynnyksellä ilman suuria kustannuksia julkisissa tiloissa kaduilla toreilla että vanhanajan talkoo jalkatyö tukijoiden jalkautuminen äänestäjien pariin on mukavampaa

nyt näihin vakioehtoehdotuksiin on tehty toinen rinnakkainen mahdollisuus että irtisanomisen asemasta pankki korottaakin velan korkoa

kenellekään tämä sopimus ei voi tulla yksipuolisesti tietämättä laillisesti sitovaksi vaan vain ja ainoastaan jos nyt tästä eteenpäin itse ottaa sellaisen lainan jossa tämä sopimusehto on

julkisuudessa on sanottu että tämä esitys jolla on ollut täällä edustettujen puolueiden vankka tuki perustuisi siihen että me istuvat edustajat tai sellaiseksi pyrkivät olemme muuttuneet niin sokeriksi että emme kestäisi maaliskuun ilmoja

ja vielä arvoisa puhemies ettei tästä nyt tule vääriä käsityksiä

suomessa jokaisen sopimuksen myös näiden sopimusten osalta viime kädessä sen ovatko sopimusehdot kohtuullisia silloinkin kun niissä noudatetaan näitä yleisehtoja ratkaisee oikeus ja vielä kevyempi vaihtoehto on kuluttajariitalautakunta

arvoisa puhemies

sitten vielä ehkä viimeiseksi kun te olette selvästikin pitkään ja perusteellisesti tätä asiaa pohtineet ja tunsitte lain niin hyvin en käy kertaamaan koko esitystä vaan kertaan varmuuden vuoksi sen mitä ed

mutta siitä näkökulmasta mistä asiaa tässä jo äsken viriteltiin ja illalla puhutaan vielä lisää oikeudenmukaisesta mahdollisuudesta kampanjoida ei ole vähäistä että vaalit käydään aikana jolloin on todennäköisempää että väki liikkuu iloisempana ulkona katsoo eteenpäin eikä kumarru rännän takia alaspäin

henriksson valiokunnan varapuheenjohtajakin jo kertoi siitä mitä siis tapahtuu jos tuomioistuin harkitsee ylipäätänsä sitten kun avovankiloista siirrytään tähän rangaistusmuotoon kotona

jollei ole aikaisempia ehdottomia vankeusrangaistuksia

ja niin kuin täällä jo esille tuli myös omaishoitajien osalta on paljon kaivattu muutos tulossa niin että myös omaishoitaja voi osallistua kotiäänestykseen

lisäksi esteen voi muodostaa rikoksen laatu esimerkiksi asuinkumppaniin tai läheisiin kohdistunut rikos taikka rikokset joiden tekemisen jatkaminen olisi kotoa käsin helppoa

ehdokastietojärjestelmään tehdään muutoksia tutkimus ja tilastointisyistä ja sen lisäksi vielä kun tässä on menty kuntajakoja muuttamaan nekin huomioidaan nyt tässä esityksessä